jatkan siitä valtioneuvoston ihmisoikeusselonteon teemasta johon jäin elikkä vammaisten oikeuksista

adoptioprosessin kehittäminen kuten tarkemmat säännökset adoptioneuvonnassa ja itsenäisen adoption riskien vähentäminen on tärkeä lapsen edun toteuttamisen kannalta

edustaja meri mainitsi tämän asian että usein tätä perustellaan siten että rikosten määrä ei vähene tai sitten välttämättä henkilö ei siitä parane vaikka kuinka kauan olisi vankilassa

yhtenä näkökulmanahan tässä on ennen kaikkea se että vantaa jo tällä hetkellä tuottaa palvelunsa tehokkaammin ja ehkä joltakin osin jopa laadukkaammin kuin helsinki

olisin halunnut vastata ministeri hautalalle että perussuomalaisten kehitysapurahojen leikkaus ei koske suomalaista kehitysapuyhteistyötä

syystäkin voimme olla huolissamme siitä että näin vaikeina taloudellisina aikoina kunnat yrittävät säästöä hakiessaan etsiä myös oikoteitä säästöön ja saamani tiedon mukaan myös jotkut vammaiset kokevat että he ovat joutuneet tämmöisten säästötoimien kohteeksi

tätä samaa perustelua kuultiin viime kaudella täällä kun tästä samasta lakisisällöstä käytiin keskustelua ja silloin nykyinen oppositio oli hallituksessa

pelkona on että kuntia jotka ovat vähän holtittomammin hoitaneet sosiaali ja terveyspalveluita palkitaan tässä uudistuksessa tämän lain voimaantulon jälkeen

ja tarkoittaako tämä aidosti myös sitä että valtio jatkossa hoitaisi nämä tehtävät itse tai vähintäänkin maksaisi niistä syntyneet kustannukset

silloin täällä oli paljon puolustajia jotka sanoivat juuri nämä argumentit että ne rikosten määrät eivät siitä vähene jos he istuvat kauemmin siellä vankilassa

edustaja kurviselle siitä että jos ei uhkasakkoa pystytä autossa tupakointiin soveltamaan niin sitten olisi kuitenkin voitu sakkoa soveltaa

hyväksymme sen että luonnonkatastrofien tai tautiepidemioiden aiheuttamaa inhimillistä hätää lievitetään suomalaisten veronmaksajien rahalla

erityisen huolissani olen uudenmaan kunnista niiden osalta jotka joutuvat selkeiksi maksumiehiksi kuten esimerkiksi kerava porvoo tuusula ja nurmijärvi

kokonaisuudistuksen yleiseksi ja ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu lapsen edun edistäminen adoptioasioissa ja että tämä periaate kirjataan lakiin

mikäli ne pois otettavat tehtävät jäävät kokonaan hoitamatta tämähän tarkoittaa silloin palvelutason alasajamista

edustaja sarkomaa kovasti maalaili piruja seinille tästä sähkösavukkeen vaarallisuudesta

tällä kertaa nämä henkilöt eivät ole täällä näitä kantoja esittämässä ehkä ne voimavarat loppuivat siihen äitiyspakettikeskusteluun

kehitysapu tulisi kohdistaa ennen kaikkea pienemmille suomalaisille järjestöille jotka toimivat kustannustehokkaasti ja ruohonjuuritasolla vaikuttaen

valiokunta korostaa että tämän tavoitteen tulee olla ensi sijalla myös käytännössä uusia säännöksiä tulkittaessa ja sovellettaessa

totta kai se sähkösavukekaan ei ole suotavaa en sitä siinä mielessä puolusta mutta itse tiedän että lapsena asuessani kotona jossa poltettiin viisi askia punaista norttia samassa tilassa missä asuin olisin toivonut että vanhemmat olisivat polttaneet sähkösavuketta josta ei ole mitään haittaa ainakaan lapsille

vammaisten oikeuksia yhtäläisiin palveluihin muun väestön kanssa tulee vaalia juuri näinä aikoina kun kuntien palveluissa jaetaan niukkuutta

satojen miljoonien yhtäaikaiset leikkaukset koulutukselta tutkimukselta ja kehittämiseltä vaarantavat opetuksen tason ja sitä kautta myös suomen pysymisen pisa tutkimuksen yhtenä kärkimaana

tätä me olemme ajaneet emmekä ole tästä luopuneet

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siinä mielessä meidän täytyy kaikin keinoin tukea niitä aikuisia ihmisiä siirtymään pois siitä haitallisemmasta tuotteesta elikkä tupakan polttamisesta vähemmän haitalliseen tuotteeseen kuten sähkösavukkeeseen

leikkaukset vaikuttavat myös suomen kilpailukykyyn joka heikkenee väistämättä tutkimuksen ja kehityksen määrärahojen leikkauksen johdosta

toivonkin että ministeriössä keksitään jokin keino pelastaa myös nämä uudenmaan pienet kunnat sillä jos tällaiset lukemat tulisivat heille arkipäiväksi niin me tiedämme että heidän elinvoimaisuutensa ja kilpailukykynsä merkittävästi vahingoittuisi uudellamaalla

sitä miksi yhteisadoptiota ei mahdollisteta avopareille perustellaan esityksessä ennen kaikkea lapsen edulla ja mahdollisimman vakaiden ja turvallisten kasvuolosuhteiden turvaamisella

edustaja juvonen piti erinomaisen puheenvuoron tässä tänään aikaisemmin siitä että myös vammaisneuvoston liittäminen uuteen kuntalakiin olisi suotavaa

haluan myös muistuttaa siitä että suomessa on pohjoismaitten liberaalein laintulkinta törkeissä rikoksissa

toivoisinkin että hallitus seuraa tarkasti yliopistoindeksin leikkaamisen vaikutusta ja kuuntelee yliopistoa herkällä korvalla sillä emmehän me halua menettää kärkisijaa opetuksen kultamaana josta saamme olla ylpeä

suomessa on kyllä hyvä tilanne vammaisilla paljon parempi kuin monessa muussa maassa euroopassa mutta vammaisten oikeuk sien ratifiointi toisi kuitenkin heille lisää yhdenvertaisuutta ja tunnustusta täysimääräisenä väestönosana olevina henkilöinä suomessa

vertailun vuoksi ruotsin rikoslaki brottsbalken ei nimittäin lainkaan tunne edes aidoille ensikertalaisille niin nopeasti kuin puolen tuomion ajalla tulevaa alennusta ja jo yksi kolmasosa ajalla tapahtuvaa ehdonalaista vapautusta vaan tämän lain sääntönä ruotsissa on että määräaikaisesta vankeusrangaistuksesta on suoritettava vähintään kaksi kolmasosaa ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsemistä

kiitän siitä että hallituksella on rohkeutta tunnustaa jotkut virheelliset päätökset ja myös joltain osin lisätä määrärahoja meidän tekemien esitysten mukaisesti

keskustelu on päättynyt

kaikki täällä päätöksiä tekevät ne kansanedustajat jotka ovat isiä tai äitejä tietävät sen että ensisijaisesti lapselle paras mahdollinen perhe on isän ja äidin muodostama perhe

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenessä asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

yhden huomion tässä haluaisin esittää edustaja merelle joka on työkollegani siitä että aborttiin osallistuminen ei ole kaikille mieluinen tehtävä

siinä mielessä kun ollaan katsottu monesti tuolta lännestä päin mallia toivoisi että näissä asioissa katsottaisiin mallia että lähdettäisiin tälle tiukentamisen linjalle ja saataisiin selkeä signaali ennen kaikkea uhreille ja uhrien omaisille siitä että lainsäädäntö turvaa ja haluaa tukea heille aiheutuneissa kärsimyksissä ja antaa rikoksentekijöille oikeanlaatuisen tuomion

tämä on varmasti aivan totta mitä sanoitte ja sitten perustelitte sitä sillä että sen tähden ei tulisi tehdä eroa kuka tai keitä siihen osallistuu vaan kaikkien tulee tehdä sama tehtävä tai harjoittaa jotain muuta ammattia

adoption kohdatessa onkin tärkeää että tämä isän ja äidin jatkumo mahdollistetaan lapselle kaikissa tilanteissa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on alennettava lausunto

toki oppositiossa ymmärretään sitä että näin vaikeina taloudellisina aikoina joudutaan veroja korottamaan ja tuloja hakemaan sieltä täältä mutta kuitenkin haluan kiinnittää huomiota pariin tässä lakimuutoksessa olevaan kohtaan

kunnan ylin päättävä elinhän päättää sitten näistä palveluista kun kokouksessa on edustettuna vähintään kaksi kolmannesta kuntayhtymän jäsenkunnista ja kokouksessa edustettuna olevien kuntien asukasluku on vähintään puolet kuntayhtymän jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta

siksi onkin vaikea käsittää sitä miksi lakivaliokunta ei hyväksynyt perussuomalaisten ryhmän ehdotusta siitä että laissa varmistettaisiin se että lapsi sijoitetaan aina kahden vanhemman perheeseen jossa hän saa sekä isän että äidin

mielestäni tämä on vähän sellaista logiikkaa että niin kauan kuin elämän lopettaminen on kaikille pakollista voi terveyden alan ammattilainen välttää omat kiusalliset pohdintansa

emme voi olla unohtamatta myöskään sitä että kyllä rikoksentekijät joutuvat hyvin paljon miettimään sen jälkeen jos tuomiot ovat oikeansuhteisia kannattaako siihen rikokseen ryhtyä

arvoisa puhemies

keskustelu keskustelu päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan jolle ympäristövaliokunnan on annettava

elikkä ne jotka syvällä sisimmässään tietävät tekevänsä väärin tai mahdollisesti hyvin vaikean päätöksen haluavat lievittää omaa tuskaansa pakottamalla kaikki samaan veneeseen

koska meidän silloinen valtiovarainministerimme tiesi että tämä pankkivero lankeaa lainanottajan kontolle ilman minkäänlaista neuvottelumahdollisuutta niin hän on mielestäni johtanut kansaa tältä osin harhaan

arvoisa puhemies

lisäksi sosiaali ja terveysalueen järjestämispäätöksen ja talousarvion hyväksyttäminen yhtymävaltuustossa edellyttää että ehdotusta kannattaa äänten enemmistön lisäksi vähintään kolmasosa jäsenkunnista ja enemmän kuin puolet näiden jäsenkuntien edustajista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asiaa puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt poimia neuvoston ehdotus hyväksytäänkö asia lähetetään liikenne ja ylpeitä

toki olemme yhtä mieltä perussuomalaisissa siitä että työllisyyteen pitää panostaa ja tehdä työpaikkojen eteen kaikkensa ruotsinkin suuntaan mutta ei se ole mikään tekosyy ylläpitää näin kallista pakollista ruotsin kielen opiskelua suomessa kuin nyt

keskustelu päättyi

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

tätä esimerkkiä ja mallia olen itsekin pyrkinyt viemään eteenpäin aikoinaan työssä ollessani liettuassa jossa teimme kehitysapuyhteistyön projektin puitteissa työtä vilnan romanikylässä

kiitoksia kaikille tämä täysistunto

siinä mielessä meidän täytyy tarkasti seurata mitkä vaikutukset tällä on varsinkin niiden kohdalla joilla on vaikeuksia tämän toimeentulon kanssa työttömyyden aikana ja irtisanomisten aikakautena

luulisi että nämä asunto ja muut velalliset olisivat voineet varautua tämänkaltaiseen toimenpiteeseen kuten neuvottelemalla sopimuksensa uudelleen jos tästä olisi tiedetty edeltä käsin

käykö esimerkiksi uudenmaan alueella niin että suuret kunnat helsinki vantaa ja espoo kertovat pienemmille kunnille mihin suuntaan mennään ja millä tavalla palvelut tuotetaan

arvoisa puhemies

kun suomen lääkäriliitto katsoo että lääkärillä on oikeus toimia vakaumuksensa mukaisesti kunhan hän samalla huolehtii siitä ettei hän vaaranna potilaan oikeutta saada tarvitsemaansa hoitoa ehkäisyä tai raskaudenkeskeytystä niin miksi lääkäriliitto ei sitten soisi tällaista omantunnonvapautta

asenteet euroopassa eivät ole ikävä kyllä aina yhtäläisiä suomen linjan kanssa

edustaja savola saikin varmasti nyt kaksi hyvää vastausta edustaja ruohonen lerneriltä ja edustaja packalenilta siihen mimmoisia kustannuksia tämä vääränlainen laki tältä osin nyt aiheuttaa

on lähtökohtaisesti hienoa että hallituksen lakiesityksessä sotilaskurinpidosta ja rikoksentorjunnasta puolustusvoimissa tehdään tarkennuksia ja päivityksiä

siinä mielessä meidän olisi ehdottomasti tässä maassa keskusteltava siitä onko mitenkään nykyaikaista enää ylläpitää tällaista järjestelmää jossa kaikkien on pakko opiskella virkamiesruotsi saadakseen työpaikan suomesta

toki heilläkin on yhteen liittyessään mahdollisuus saada päätökset jumittumaan jos he yhdessä sitten haluavat ajaa omia asioitaan

mutta mielestäni tämän kustannusten määrän ei pitäisi olla missään tapauksessa se perimmäinen syy miksi tämä laki on väärä

arvoisa puhemies

siinä mielessä edustaja östman olen samaa mieltä että barentsinmeren alueella pitää tehdä kaikkensa jotta työpaikkoja myös suomalaiset sieltä saavat mutta kyllä se on hallituksen yrityspolitiikasta kiinni kuinka te tuette ennen kaikkea pk yrityksiä miten niitä työpaikkoja syntyy

kuka voi siis kiistää sen etteikö lapsen tasapainoisten kasvuolosuhteiden kannalta ole parasta että lapsella on isä sekä äiti jos se suinkin vain on mahdollista

mutta tämä on semmoinen merkittävä asia että minä en tiedä miten tämä tulee toimimaan ja siinä mielessä olisin ministeriltä kysynyt onko tämä mietitty loppuun saakka niin että päätöksenteko tulee toteutumaan ettei tule tämmöisiä poliittisia umpikujasolmuja tulevaisuudessa

no lääkäriliitto vastauksessaan kertoi että heidän mukaansa tällaiset tehtävät tulisi pyrkiä hoitamaan työnjohdollisin ja kollegiaalisin keinoin

mutta arvoisa puhemies perussuomalaisten edustajat ovat talousvaliokunnan mietinnössä esittäneet vastalauseen myös tästä hallituksen esityksestä ja tulemme toisessa käsittelyssä esittämään tämän hylkäämistä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vuorotteluvapaan tarkoitus on edistää työntekijän työssäjaksamista

toivoisin vielä että hallitus kuuntelee palautetta kuten se on kuunnellut esimerkiksi tämän kilometrikorvauksen verotuksen perumisessa sillä tätä viestiä varmasti me kaikki saimme itse kukin täällä ja oppositio sitä myös piti esillä

valtioneuvoston selonteosta haluaisin myös nostaa esille naisiin kohdistuvan väkivallan joka on yksi laajimmin levinneistä ja ilmenevistä muodoista ihmisoikeusloukkauksissa

nyt kun on tänään tullut hyvin selväksi että tämä ei toteudu ja on siis selvää että eri paikkakunnilla esimerkiksi kätilöt ovat hyvin eriarvoisessa asemassa niin eikö ole hyvin johdonmukaista jollakin tavalla tämä asia korjata

viitaselle ihan vaan maininnaksi tästä että jos minä olisin saanut kirjoittaa yksinään tämän meidän varjobudjettiesityksemme niin minä olisin tänään voinut ratkaista sen teidän mainitsemanne eläkeindeksin korottamisen ainakin sen eteenpäinviemisen

vuorotteluvapaan tarkoitushan on ladata akkuja ja parhaassa tapauksessa antaa aikaa työntekijälle itselleen sekä hänen perheelleen jotta hän uudistuisi ja jaksaisi usein hyvinkin haastavassa työtehtävässä

perusteluna on se että me emme voi hyväksyä nykyisen kaltaista yhteistä kriisienratkaisurahastoa

pasi sulosen että kaikki kansalaiset asetetaan eriarvoiseen asemaan silloin kun rikoksentekijöitä voi jättää rankaisematta ilman seuraamuksia kun taas toisilta sakot peritään ulosoton kautta

vaatimus saada adoptio oikeus homo ja lesbopareille perustuu yleensä vain tunteeseen siitä että joitain sorretaan jos he eivät pääse leikkimään vanhemmuutta

on hyvä että hallitus sai aikaiseksi sotilaskurinpidosta ja rikoksentorjunnasta puolustusvoimissa olevan lakiesityksen ja lain kauttahan pyritään parantamaan niitä puutteita mitkä on havaittu

tavoitteenahan on saattaa voimaan kansallisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty euroopan neuvoston yleissopimus

arvoisa puhemies

toivoisin että muissakin asioissa tämmöisiä muutoksia uskallettaisiin tehdä ja perua niitä huonoja suunnitelmia kuten tässä

arvoisa puhemies

ei ole yhdenvertaista että lyhyeen poistumiskieltoon määrätytkin voivat menettää vapaansa sattumanvaraisesta rangaistuksen täytäntöönpanon ajoittumisesta johtuen

elikkä tämähän on eriarvoistava tekijä yleensä koko rikosoikeuden kannalta koska jos tuomion tarkoitus on antaa kaikille yhdenvertainen tuomio niin toki sen myös täytäntöönpanon puolella pitäisi olla kaikille sama

rahaston yhteisvastuullisuus merkitsee sitä että tulevaisuudessa suomalaisetkin pääsevät tuolla summalla osallistumaan muiden maiden pankkien kriisien kustannuksiin

mutta se että te luette tätä meidän vaihtoehtobudjettiamme kuin piru raamattua ei johda siihen että te oikeasti teette jotain konkreettista esimerkiksi taitetun eläkeindeksin korjaamiseksi

eikö riitä se että vuorotteluvapaalla olevan henkilön ansiotulot pienenevät sekä myös eläkekertymä on normaalia huomattavasti heikompi

se että joissain lesboperheissä on biologinen äiti vanhempana ei voi olla mittari sille että adoptiossa homo ja lesbopareilla lapset saavat parhaan mahdollisen kodin ja turvan

toivottavasti se tämän hallituskauden aikana tulee vielä eduskuntaan niin olen ymmärtänyt

he eivät välttämättä lasta laita silloin varhaiskasvatuksen piiriin jos kotona pystytään hoitamaan ja ne lapset eivät silloin pääse tämän laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin

itse haluaisin nostaa esille tässä vain yhden osa alueen jonka koen varusmiesten kannalta tärkeäksi

ei pidä myöskään unohtaa sitä että vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden työttömälle työnhakijalle saada määräaikainen työpaikka ja siitä työstä kokemusta

toinen asia joka tässä naisiin kohdistuvassa väkivallassa jää kuitenkin käsittelemättä ja josta olisin halunnut myös valtioneuvoston jotain sanovan koskee ihmiskauppaa ja ihmiskaupparikoksia

siinä mielessä tämä määrähän on hyvin pieni ja tämä edustaja räsäsen esimerkin mukainen raskaudenkeskeytys synnyttämällä on äärimmäisen vahingollista sellaiselle henkilölle joka ei sydämestään halua olla tekemisissä tällaisen asian kanssa

jokainen varmasti ymmärtää sen ettei lapsen traumaattista taustaa tule lisätä eriarvoisuuden tunteella koska varsinkin adoptoitava lapsi on usein traumatisoitunut